mutta laittomasti saadun todisteen kohdalla näyttää siltä että maalaisjärjen käyttö on jatkossa sallittua

elikkä en usko että ihan pienillä asioilla niin kuin edustaja zyskowicz sanoi tullaan kaatamaan sitä todistelua vaan niitä voidaan käyttää

toivottavasti sitten nämä oikeustapaukset tulevat näyttämään sen että voimme käyttää järkeviä todisteita hyväksi vaikka siellä muotovirheitä onkin sattunut sillä meillä ihmisillä tapahtuu jatkuvasti muotovirheitä vaikka oikeaan tilanteeseen pyrimmekin

nyt minä sitten odotan paljon vastuuta metsän ostajilta ettei näitä yksin metsänhoidosta vastaavia henkilöitä jätetä yksin eikä heitä huiputeta

tosin suurin osa metsänomistajista varmasti toimii sillä tavalla että he aikovat ostaa metsää jatkossakin ja toivovat että metsä kasvaa jatkossakin mutta markkinataloustilanteessa kilpailu on kovaa ja minkä verran jää näitä väliinputoavia metsänomistajia

on tosi hyvä että näitä lupa asioita siirretään kuntien hoidettavaksi sillä kunnissahan päätöksenteko on nopeampaa se lisää kansanvaltaa ja vahvistaa paikallista asiantuntemusta

nyt sitten kuitenkin tässä paksussa eepoksessa mikä meillä on nyt luettavana on liitteessä luvanvaraiset toiminnat ja tässä on lueteltuna eläinsuoja asiat

nyt sitten monillekin näistä metsänhoitoyhdistyksistä voi tulla maksuvaikeuksia ensimmäisenä vuonna sen takia että tämä metsänhoitomaksuhan peritään takautuvasti edelliseltä vuodelta ja nyttenhän jää oikeastaan yhdeltä vuodelta metsänhoitomaksu perimättä saamatta metsänhoitoyhdistyksiltä

onko näin että tämän vuoden syksyllä vielä tultaisiin muuttamaan eläinsuojien yksikkömääriä niin että kunnissa myönnettävissä luvissa olisikin korkeampi eläinmäärä elikkä meillä muuttuisi tämä eläinyksikkömäärä näitten lupien osalta

suomalaisessa järjestelmässä yhdistykset ovat tämän sektorin tärkein juridinen toimintamuoto

onko teillä työn alla mitään millä me saisimme trafin kaltaisia toimintoja takaisin syrjäisimmille seuduille

arvoisa puhemies

moni meistä tietää esimerkiksi miten pienet vapaaehtoisin voimin pyörivät yhdistykset voivat kokea arpajaisluvan hakemisen kaikkine vaiheineen työlääksi ja hintavaksi

arvoisa puhemies

monelle se oli iso kysymysmerkki ja kyllä monellekin tuli semmoinen tunne että nyt tapahtuu metsärintamalla niin paljon muutoksia että tarvitaan metsänhoitoyhdistys tueksi ja turvaksi tässä kokonaisuudessa että auttakaa nyt meitä kun tässä on niin paljon muutoksia työn alla

vaikka minä olen puhunut kielteistä tästä laista niin kyllä tässä laissa on myöskin paljon hyviä asioita mutta joka tapauksessa olisi turvattava pienten metsänomistajien asema

monet yrityksetkin harjoittavat hyväntekeväisyyttä ja vaikka sitä tehtäisiin imagotarkoituksessa niin pääasiahan on että varoja saadaan kerättyä hyvään tarkoitukseen

neuvonnan merkitys tulee lisääntymään

esimerkiksi metsätuholainsäädännöstä jota me tänään ympäristövaliokunnassa käsittelimme tuli esille että me metsänomistajat tarvitsemme hyvin paljon neuvonta apua siinä miten tullaan käyttäytymään

laajempi kokonaisuudistushan nytten tälle asialle olisi ehdottomasti tarvittu mutta minusta on hyvä että nytten on saatu edes jotakin tässä asiassa aikaiseksi ja pikkuinen askel eteenpäin

toinen iso kokonaisuus on tämä bioenergiapuoli yleensäkin energiapuun käyttö se lisääntyy

tämä kyseinen esitys on yksi niistä asioista mikä on mielestäni esitetyllä tavalla järkevää hallitusti keskittää tietyille yksille harteille

nyt on tärkeää se että metsänomistajat saavat neuvoja mitä siellä kannattaa tehdä missä vaiheessa miten saataisiin metsälle paras hyöty niin että se kasvaisi myöskin jatkossa mahdollisimman hyvin

huijausten vaara on tietysti aina olemassa ja niitä on torjuttava mutta estämmekö niiden pelossa hyvien hankkeiden kehittämisen

hyvä esimerkki tämmöisestä vastaavasta tilanteesta on rovaniemelle keskitetty haltikin toiminta vähän vastaava asia mutta tässä nyt sitten on kyse laajemmasta kokonaisuudesta

sieltä on hyvät lentokoneyhteydet myöskin eri puolille maailmaa ennen kaikkea helsinkiin olemassa ja nettiyhteydet toimivat todella hyvin

me suomalaiset erityisesti yhdistystoiminnan ja järjestötoiminnan ihmiset olemme hyvin tarkkoja siitä ettei vain missään nimessä rikottaisi säädöksiä jos kerran hyvää halutaan

arvoisa puhemies

voidaan myös rakentaa muualle koska rakentaminen muualla kuin pääkaupunkiseutuvilla on huomattavasti edullisempaa maa on edullisempaa rakennuskustannukset ovat edullisempia

sitten kun me tietyt asiat sijoitamme muualle kuin pääkaupunkiseudulle meillä on monesti se tilanne niin kuin esimerkiksi haltikin osalta oli tai trafin asioiden mitkä rovaniemelle on saatu sijoitettua että meillä on käytettävissä osaavaa henkilökuntaa

meillä on metsät eilen puhuttiin energia asioista luonnonvarat matkailu arktisuus

se on motivoitunutta henkilökuntaa ja pitemmällä tähtäimellä se tuleepi huomattavasti edullisemmaksi tälle toiminnon hallitsijalle kuin se että se on pääkaupunkiseudulla missä henkilökunnan vaihtuvuus on paljon nopeampaa

minusta tämä ihan suotta työllistää sitten taas hiippakuntia kun niiden ei tarvitse sitä hommaa tehdä vaan sen työn tekisivät sitten seurakunnat suoraan poliisiviranomaisten kanssa

elikkä meidän tehtävämme tässä salissa on ohjata yhteiskuntaamme niin että se hallitusti harjoittaa keskittämistä ei hallitsematonta keskittymistä mitä tällä hetkellä näyttää olevan liikkeellä hyvin paljon

tässä esityksessä järkevöitetään viranomaistoimintaa nopeutetaan ympäristölupien käsittelyä sujuvuutta ja kevennetään koko prosessia

elikkä todellakin toivon että pian tämän jälkeen saadaan laajempi kokonaisuudistus liikkeelle ja siinä otetaan rinnalle tämä hallinnollisen taakan keventäminen myös kaikessa muus sa lupakäytännössä

toinen vaihe on nytten ja kolmas vaihe on toivottavasti meillä sitten seuraavalla hallituskaudella heti sen alkaessa käsittelyssä

otetaan laajasti koko asia liikkeelle ja toivottavasti jatkossa saamme laajemman hallinnon taakan purkamisprojektin ja talkoot sitten liikkeelle

kyllä ainakin meidän puolueessa meidänkin puolueessa on hyvin selvästi sanottu että eletään luonnon kanssa täydellisesti tasapainossa sillä mielellä että me suomessa pystymme elämään jatkossakin täysillä voimme käyttää järkevästi omia luonnonvaroja ja kaikkea tämmöistä

nytten tässä kakkosvaiheessa joka meillä on käsittelyssä tässä laissa ensinnäkin yhdistetään maa aineslain ja ympäristönsuojelulain menettelyjä kun on kyse samaa hanketta koskevasta lupamenettelystä

se minkä takia minä tästä nytten puhun niin voimakkaasti johtuu siitä että me kävimme työelämä ja tasa arvovaliokunnan porukoiden kanssa viime keväänä intiassa kävimme mumbain kaupungissa

kaikki me haluamme että suomen luonnossa pystyy elämään järkevällä tavalla

se on meille kaikille valtava haaste

en kyllä aio mennä vähään aikaan sinne uudestaan mutta se mitä minä tästä mumbain kaupungista ja tapauksesta opin ja näin oli se mitä tarkoittaa se että on hallitsematon keskittyminen

jos heillä on ongelmia niin autetaan heitä ihmisinä etteivät he joudu sitten eläinsuojelurikkomuksia kohtaamaan tässä asiassa

mielestäni lautamiesten määrää ei tulisi ehkä vähentää kolmesta kahteen kuten tämän esityksen ydinasia on

nyt pitäisi ensiksi maksaa korvaukset täytenä ja sitten erityisesti pitää satsata siihen että saamme petojen määrän pudotettua

tässäkin puretaan sitä turhaa byrokratiaa ja turhaa tekemistä ja viranomaiset voivat keskittyä koko ajan asianomaisen valvontaan ja toimintaan

mutta suomessa me tavallaan toimimme ihan samalla tavalla

sitten on todella tervetullutta että aluehallintoviranomaisten ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten toimivallan jakoa uudistetaan tässä kokonaisuudessa

naapurimaissa muissa pohjoismaissa on näin jo menty kahteen lautamieheen tai ainakin esitykseen siitä että niitä lautamiehiä olisi enää kaksi

elikkä tällä hallitulla toiminnalla me saisimme meidän vähäiset voimavaramme käyttöön sillä totuushan on se että meidän rahat eivät riitä enää siihen että me hallitsemattomasti näitä asioita viedään eteenpäin

miksi rikoksia saa rauhassa valmistella ja vain onnistuessaan teko tulee rangaistuksen piiriin